suojelutarkoituksessa toteutettaviin omaisuuden käyttöön kohdistuviin rajoituksiin liittyy kuitenkin lainsäädännössä yleensä säännös jolla mahdollistetaan korvauksen maksaminen suojelutoimien aiheuttamista mahdollisista haitoista tai omaisuuden käytön rajoittamisesta

alun perin tarkoitukseni oli tämä esitys tuoda jo ennen hiihtolomaviikkoa mutta se jäi valitettavasti valtiovarainministeriön vaatimuksesta pöydälle

hiihtolomista johtuen sen vasta nyt sitten pääsiäisen alla olen saanut tänne mutta toivon sille nopeaa käsittelyä siitä yksinkertaisesta syystä että meillä olisi tämä väline käytössä silloin kun sitä tarvitaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin päätavoite on se että norppa suojellaan vapaaehtoisesti sopimalla kalastuskielloista kalastuskuntien kanssa ja näin on nyt menetelty

me tarvitsemme sitä varalle

arvoisa puhemies

aivan aluksi lämmin kiitos niin maa ja metsätalousvaliokunnalle kuin perustuslakivaliokunnallekin tämän kalastuslain muutoksen erittäin asiallisesta ja asianmukaisesta käsittelystä

ensinnäkin perustuslakivaliokunta linjasi hyvin selkeästi täällä silloin lähetekeskustelussa käydyn keskustelun pohjalta sen milloin käytetään tätä rajoituslakia ja mikä on sen suhde sopimuksiin ja tämä on se kohta jota erityisesti silloin lähetekeskustelussa toivoin selvitettäväksi koska tuolla valtioneuvoston pöydän ääressä ei se tullut selvitetyksi ja silloin on perustuslakivaliokunta aivan oikea paikka se selvittää ja täällä on erittäin hyvät ja selkeät perusteet sille

silloin kun on sopimukset se riittää ja nyt kun ne sopimukset uusitaan tehdään viideksi vuodeksi otetaan mukaan nämä maa ja metsätalousvaliokunnan lausumassa esitetyt erinomaiset tavoitteet ja myöskin se sanktioidaan sillä tavalla että totta kai jos sopimusalueelta löytyy kuutti verkosta se on sopimusrikkomus josta pitää seurata jotakin

nyt se voidaan tässä tilanteessa kun sopimukset uusitaan ottaa huomioon

anneli kiljusen puheenvuoro on pakko tulkita sellaiseksi että väärin sammutettu

ei sosialidemokraateille näytä kelpaavan muutamaa viisasta lukuun ottamatta muu kuin vain kielloilla ja pakolla ja suomalainen ihminenhän ei välttämättä kielloilla suojele mitään jos ollaan rehellisiä

kysymyshän on siitä että suojelun pitää perustua siihen että ihminen sitoutetaan suojelemaan erittäin harvinainen eläin tässä tapauksessa norppa

sieltä alueeltahan tultiin aikanaan kun tätä asiaa lähdettiin valmistelemaan nimenomaan pyytämään minulta että käynnistäisin mahdollisuudet että he alueella sopimuspohjaisesti suojelisivat itse norpan

minusta siis pakolla jos eivät ihmisten asenteet ole kypsiä norpan suojelulle emme saa tällaista tulosta aikaan kun otetaan huomioon mikä on saimaan rantojen suuri määrä

millä ihmeellä se valvotaan jos siellä on pelkästään kieltolaki voimassa eikä minkään näköistä sopimuspolitiikkaa ja ihmisten sitouttamista

tässä kannattaa miettiä mikä on realismia ja mikä ei

toisaalta tiedetään sekin että esimerkiksi koloveden alueella tänä vuonna nyt oli mutta aikaisemmin vaikka siellä pitäisi olla rauha olemassa suojelu olemassa niin siellä ei ole ollut sitä norppakannan nousua mikä olisi voinut olla kun kerran olosuhteet ovat sellaiset että suojelu on täysin mahdollista

sitten tämä kysymys siitä mikä on se suojelun oikea taso

puuttuisin siihen kysymykseen kun nyt ely keskusten henkilötyövuosia ollaan vähentämässä radikaalisti ja samaan aikaan on uhkana että maatalouden tukimaksatukset viivästyisivät ensi vuoden puolelle

ympäristöministeriöhän sitten valmistelee ja selvittää sitä strategiaa jolla nimenomaan päästään siihen tulokseen että saadaan se kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma jolla voidaan taata suotuisan suojelutason saavuttaminen ja sen ylläpitäminen

minusta suotuisa suojelutaso voi olla vain se jolloin tämä norppakanta selkeästi kasvaa ettei se taannu

miten te turvaatte että näissä neuvotteluissa ei käy niin että poistetaan listoilta sellaisia henkilöitä joitten työpanos näitten tukien maksamisen näkökulmasta on ehdottoman välttämätön

miten te ohjaatte ely keskukset toimimaan tällä tavalla

sitten kysymys siitä että nyt sieltä löytyi valitettavasti se yksi radiolähettimellä varustettu kuutti sieltä katiskasta

nyt kuitenkin kannattaa sanoa rehellisesti että oli erittäin suuri virhe tältä hallitukselta heti alkukaudella kiristää turpeen verotusta ja pienpuun energiatuki muuttaa

siinä jos minun tietoni ovat oikeat on kysymys henkilöstä joka ei ole paikallinen asukas vaan on siellä kesämökkiläinen ja ilmeisesti häntä ei ollut sitten riittävästi informoitu mutta nyt sen jälkeen käsittääkseni kaupoista on poistettu kaikki sellaiset pyydykset jotka ovat kiellettyjä

sillä olisi saatu kymmeniätuhansia työpaikkoja tähän mennessä

mutta sen lisäksi väitän että kannattaa miettiä muun muassa sitä kun seuraavan kerran vuokrataan mökkejä että vuokrasopimuksen liitteenä pitäisi olla informaation jako siitä minkälaiset rajoitukset norpansuojeluun liittyen tässä rannassa on olemassa

silloin meillä on vasta se järjestelmä riittävän kattava kun me otamme huomioon myöskin mökkien vuokraustilanteessa että siirretään se informaatio sille vuokraajalle ja sitä kautta se vastuu

meillähän on luonnonsuojelulaissa selkeät tietyt keinot mutta ne ovat nyt sitten viranomaisten selvitettävänä lähdetäänkö sille tielle kun on sellainen eläin nyt sitten saatettu kuolemaan joka on ankarasti suojeltu

se on sitten poliisiviranomaisten selvitettävä ja sen takia en lähde sitä nyt yksityiskohtaisesti sen enempää pohtimaan mutta tiedän että asiaa selvitetään

näin ei tule olemaan

eli sanon suoraan että tässä tehdään sillä tavalla hienoa työtä että nyt suojellaan kerrankin harvinaislaatuinen eläin yhteistyössä ihmisten kanssa

eihän se kielloilla yksin rakennu

arvoisa puhemies

ensinnäkin kiitos erittäin asiallisesta keskustelusta

tämä meidän harvinainen eläimemme pitää ehdottomasti suojella

nyt kun täällä on paikalla sekä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja että varapuheenjohtaja niin ajattelin parilla sanalla valaista sitä miksi tämä on nyt sitten pyydetty perustuslakivaliokuntaan

tämä lähtee siitä että kun olin vienyt tämän esityksen valtioneuvoston listalle niin valtiovarainministeriö kyseenalaisti tämän korvaussumman olisi halunnut sinne tietyn ylärajan

siihen sitten oikeuskansleri totesi että kun on kysymys perustuslain mukaan määräytyvistä tietyistä korvauksista jotka maksetaan tietyistä haitoista niin tämmöiselle asialle euromääräisen ylärajan asettaminen on aika vaikea asia

tästä nyt syntyi se tilanne että perustuslakivaliokunnassa pitäisi tämä korvausjärjestelmä käydä läpi nimenomaan se tulkinta että tässä noudatetaan sitä samaa mikä esimerkiksi luonnonsuojelulaissa on

se on valiokunnan tärkein tehtävä nyt koska tämä jäi meillä niin sanotusti erimieliseksi asiaksi valtioneuvoston sisällä valtiovarainministeriön ja meidän ministeriön välillä

tämä ratkaisu että se saatiin tänne syntyi sillä että päädyimme yhdessä siihen että tämä kuljetetaan perustuslakivaliokunnan kautta tämän korvauskäytännön varmistamiseksi

mutta sitten ihan lopuksi arvoisa puhemies ensinnäkin norpan suojelee ihminen

suomalainen ihminen on vaan sellainen että jos käytetään pakkoa niin se halukkuus tehdä yhteistyötä suojella ja toteuttaa vähenee

mutta nyt on kysymys sitten perjantaina kun lähden kuutin pesiä laskemaan siitä että me käymme hyvin tarkkaan asiantuntijoiden kanssa alueella läpi sen onko se alue joka nyt on suojelusopimusten piirissä norpan esiintymistä ajatellen riittävän kattava

me olemme siellä saaneet hienosti sopimuksia aikaan

mutta itse luotan siihen että tämä erittäin hyvä työ jota alueella on tehty yhteistyössä kalastuskuntien kanssa tuottaa norpan kannalta parhaan tuloksen koska ihminen suojelee norpan ja se laki joka on nyt käsittelyssä tarvitaan siitä syystä että jos ne eivät ne keinot riitä joista nyt on sovittu niin sitten on varalla mahdollisuus käyttää tätä

tähän arvoisat perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja liittyy nyt kysymys siitä että olisi erittäin tärkeä saada tulkinta siitä että jos me joudumme käyttämään tätä kieltoa miten käy sitten vapaaehtoisten sopimusten ja niiden mukaan maksettavien korvausten

vaikka kello on paljon niin ihan lyhyesti esittelen tämän lainsäädäntöesityksen siitä syystä että sillä pistetään täytäntöön eun tulvadirektiivi

ehdotuksen mukaan tulvariskit arvioidaan kattavasti ja niiden hallinta suunnitellaan nykyistä järjestelmällisemmin ja valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein

hallitus on antanut eduskunnalle budjetin varsin myöhäisessä aikataulussa johtuen siitä että kevään hallitusneuvotteluissa menetettiin kuutisen viikkoa enemmän kuin normaalisti

tulvariskiä voidaan pitää merkittävänä jos tulvasta voi aiheutua yleiseltä kannalta vahingollisia seurauksia kuten vaaraa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle pitkäaikainen keskeytys vesi tai energiahuollossa taikka laaja alaista ympäristön pilaantumisen vaaraa

jos oikein tiedän niin tämä budjetti on sillä tavalla myöskin erilainen kuin aikaisemmin että tässä ei ole käyty budjetin tekijän eli valtiovarainministeriön ja sektoriministeriöitten välisiä neuvotteluja

vesistö ja meritulvariskien hallinnan suunnittelusta päävastuu on elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksilla

maakunnan liitoilla on keskeinen asema vesistöalueittaisen yhteistyön järjestämisessä

yhteistyö maakuntaliittojen kuntien ja pelastusviranomaisten kanssa järjestetään vesistöalueittain niin sanotuissa tulvaryhmissä jotka hyväksyvät elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten valmistelevat ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi

onneksi budjettiriihessä järki voitti ja sitä leikkausta täältä ei löydy koska jos me näin olisimme tehneet suomi olisi menettänyt kaikki ne mahdollisuutensa jotka meillä on neuvotella cap uudistuksessa suomelle riittäviä työvälineitä tulevaisuuden elintarviketalouden kannattavuuden turvaamiseksi

luonnollisesti toivon että siellä alueella jo syntyy riittävän hyvä ja mielellään yhteinen näkemys koska silloin päätöksenteko täällä helsingin päässä on paljon helpompaa kun alueella jossa asiat tunnetaan tiedetään ne parhaiten

tarkoituksena on että suunnitteluprosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutetaankin mahdollisimman laaja yhteisymmärrys siitä miten se tulvariskien hallinta tulee järjestää suunnitelmassa tarkoitetulla alueella

vesistötulevariskien hallinnassa kiinnitetään vesitaloudellisten keinojen kuten tulvavesien pidättämisen ja vesistöjen säännöstelyn ohella erityistä huomiota alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan

tulvariskien hallintasuunnitelmilla ei ratkaista sitovasti mitä toimenpiteitä riskien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on toteutettava

suunnitelmiin sisältyvien toimenpiteiden oikeudelliset edellytykset ratkaistaan ennen toteutukseen ryhtymistä asianomaisen lainsäädännön perusteella esimerkiksi vesilain mukaisessa lupamenettelyssä

näihin asioihin kannattaa ihan vakavasti sen takia pysähtyä että muualla euroopassa elintarviketalous ruuantuotanto on tulevaisuuden ala

edelleenkään en unohda sitä että viime vaalikaudella en saanut eteenpäin sitä tuottaja ja toimialaorganisaatiota joka olisi ollut lainsäädäntönä ehdottoman välttämätön tässä taloudellisessa tilanteessa jotta edes olisi ollut yksi pöytä jossa tuottajien toimeentulosta ja elintarviketalousketjun sisällä syntyvästä arvonlisästä olisi yhdessä neuvoteltu

kaiken lisäksi valitettavinta on se että se ensimmäisenä iskee pieniin seutukunnallisiin lehtiin jotka eivät sitä arvonlisäveron korotusta voi sellaisenaan siihen lehden tilaushintaan lisätä ilman että se vaikuttaa lehden lukijoiden määrään

tänään keskustan eduskuntaryhmän puheenvuoroissa näitä on käyty läpi ja tiedän sen että keskustan varjobudjetissa tullaan vielä esittämään konkreettisempia ehdotuksia siitä miten me saamme suomeen uutta kasvua uusia työpaikkoja

siitä toteutettiin ydinvoimalaratkaisut

nyt on toteuttamatta metsäenergiaratkaisut

olen kuullut varsin huolestuttavia tietoja että ministereiden häkämies ja koskinen toimenpiteiden johdosta ollaan menettämässä se mahdollisuus metsäenergian pienpuun tukea ollaan ilmeisesti leikkaamassa

se oli ratkaisu joka oli tarkoitettu tehtäväksi kahdeksitoista vuodeksi nyt sitä ollaan romuttamassa jo toisena vuotena

arvoisa puhemies

ministeriön budjettiesitys mahdollistaa ensi vuonna maataloudelle maksettavien eu ja kansallisten tukien maksamisen täysimääräisenä sillä tasolla kuin mitä eun kanssa on sovittu

suomen maatalouden kilpailukykyä parannetaan muun muassa turvaamalla maatalouden kehittämisrahastoon makeraan riittävä rahoitus

maataloudessa suurin huolenaihe on viime vuosina ollut elinkeinon heikko kannattavuus

hallitus on politiikan käytössä olevin hyvin rajallisin keinoin kuten energiaverojen palautuksella ja korkotuen korotuksella parantanut alan kannattavuutta

kannattavan maataloustuotannon avain on markkinoilta saatava tuottajahinta ja tämä on monilla tuottajilla ollut hyvin alhainen viime vuosina

nyt on näkyvissä merkkejä paremmasta kehityksestä erityisesti kasvinviljelyn osalta mutta maidon ja lihantuotannon osalta tilanne on edelleen hyvin vaikea ja nouseva viljan hinta sitä vielä vaikeuttaa

metsätaloudessa on meneillään niin organisaatiomuutoksia kuin lakimuutoksiakin joiden tavoitteena on palvelujen kehittäminen ja metsänomistajien päätösvallan lisääminen omien metsiensä käsittelyssä

osana energiapoliittista ratkaisua hallitus vauhdittaa metsäenergian käyttöä niin kemera tuella kuin täydentävässä esityksessä annettavalla pienpuun energiatuella

arvoisa puhemies

siinä riistanhoitopiirit ja metsästäjien keskusjärjestöt yhdistetään yhdeksi riistakeskukseksi

suurpetojen osalta pyritään jatkossa tarkentamaan kanta arvioita jotta myönnetyt kaatoluvat kohdentuisivat mahdollisimman hyvin siten että vahinkoja pystyttäisiin ennalta ehkäisemään

viime päivinä on keskusteltu muun muassa pohjois karjalan karhutilanteesta

silloin kun on kysymys sellaisen eläimen ongelmasta joka on häiriöksi keino jolla se hävitetään on poliisiviranomaisen kautta paikallisen riistanhoitopiirin kanssa yhteistyössä

totta kai meillä on kipeitä tarpeita mutta näiden kanssa pystytään kuitenkin perusasiat toteuttamaan ja kuten alussa totesinkin kansalliset tuet ja eu tuet maksamaan täysimääräisinä

arvoisa puhemies

kiitos erittäin hyvistä kysymyksistä ja kommenteista

leppä ja muutkin nostivat esille maatalouden kannattavuuskysymyksen ja lähinnä sen mitä kilpailulainsäädännön kautta ollaan tekemässä

hallitushan hyväksyi kilpailulainsäädännön annettavaksi eduskunnalle ja liitti siihen lausuman jossa todetaan että valmistellaan erikseen ne toimenpiteet joilla turvataan suomalaiselle maatalouselinkeinolle tasavertaiset kilpailuolosuhteet suhteessa euroopan unionissa olevaan lainsäädäntöön

nyt meillä on lähdössä lausunnolle lakiesitys jossa turvataan tuottajien yhteistoiminta siinä ketjussa kun neuvotellaan ketjun tuloksen jakamisesta

eli se on selvästi putkessa

sitten kysymys näistä metsähallituksen luontopalveluista joihin monessa puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota

metsähallitushan on iso organisaatio ja siellä toivon mukaan on mahdollista sitten katsoa työtä muualta jos käy niin että täältä luontopalvelupuolelta joudutaan joitakin tarkennuksia tekemään mutta ykköstavoite on se että ei sitä kautta missään nimessä työttömiä tulisi

ne ovat jatkossa tuolla etelä savon ely keskuksen momenteilla ja juuri tänään olen käynyt nämä keskustelut saimaannorpan tulevasta suojelusta

me tulemme kattavat sopimukset tekemään vapaaehtoisuuden pohjalta niiden kalastuskuntien kanssa jotka ovat siihen valmiita ja niiden kalastuskuntien varalta jotka eivät sitten suostu niin jotta se alue saadaan mahdollisimman yhdenmukaiseksi sitten meillä on olemassa se lainsäädäntö jota tarvittaessa käytetään

salolle että metsähallitus on nyt jo ryhtynyt toimiin yhteismetsäalueiden perustamiseksi ja metsähallituksen metsät tietyillä alueilla olisivat siinä pohjana

eli tavallaan metsähallitus niin sanotusti juoksee kasaan yhteismetsiä alueilla missä siihen on halukkuutta

siinä on selvityshenkilö tehnyt työtä ja nyt on toimintamalli löytymässä metsähallitukselle ja siinä kaikkein suurin muutos tulee tapahtumaan että metsätalouspuoli otetaan omaksi osakeyhtiöksi eli metsätalouden liiketoiminta

tarkoitus on että tätä asiaa nyt viedään sitten valmistelussa eteenpäin jotta myöskin metsähallituksen kohdalla voidaan tulevaisuus taata

nyt on käynyt niin että aika monesta metsäkeskuksesta varat on loppu työt ovat poikki ja tämä on aina kallista silloin kun joudutaan työt keskeyttämään on se sitten tien rakentamista taikka metsien hoitoa mutta nyt syksyn lisäbudjetissa se rahoitus pitää pystyä turvaamaan

pentti puhui eu maatalouspolitiikan haasteista ja täällä useampikin kysyi siitä niin ensinnäkin unionin maatalouspolitiikassahan on menossa merkittävä uudistus josta komissio antaa marraskuussa ensimmäiset suuntaviivat paperin jonka jälkeen sitten käynnistyy konkreettinen valmistelu

unionissa pitää maatalouspolitiikkaa uudistaa niin että unionin eri alueiden tarpeet luonnonolosuhteet ja vastaavat otetaan riittävästi huomioon